odotan mielenkiinnolla asianomaisen valiokunnan mietintöä koska jo tässä lähetekeskustelussa ministerin ja keskustapuolueen varapuheenjohtajan näkökannat minun mielestäni ovat aika ristiriidassa mikäli minä nyt olen oikein tulkinnut

hallituksen talouden elvyttämistoimet saavat varsin ristiriitaiselta tuntuvan sävyn kun otetaan huomioon se että samaan aikaan kun eduskunnassa aletaan käsitellä työpaikkojen säilyttämiseen ja luomiseen tähtäävää elvytyspakettia hallitus pitää jääräpäisesti kiinni valtion työpaikkojen vähentämistavoitteistaan jotka toteutetaan niin sanotun tuottavuusohjelman nimissä

perussuomalaisten mielestä presidentin valtaoikeuksia tulisi mieluummin lisätä kuin vähentää

arvoisa puhemies

kun tässä asianomaisessa hallituksen esityksen kohdassa puhutaan nimenomaan vesikauppaan liittyvästä vedenoton luvasta ja yleisesti puhutaan siitä valitettavaa ja vuorokauden

on käsittämätöntä että hallitus haluaa taantumatilanteessa itse ruokkia työttömyyttä vähentämällä valtion omia työpaikkoja ja samalla heikentää valtionhallinnon palveluita

sasi paljonko tämä vuorokausimääräinen vedenotto voi olla niin toivoisin että ohjeistus tulisi nimenomaan koskemaan myös sitä paljonko enimmillään voidaan ottaa siinä luvan yhteydessä koska siellä se ratkaisu minun mielestäni tulee siitä vaarannetaanko nimenomaan kansainvälisten yhtiöitten kautta suomen pohjavesivaranto

ulkopolitiikan johtaminen tapahtuu esityksen mukaan edelleen presidentin johdolla yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa

myös palveluiden keskittäminen on sellaista politiikkaa joka on omiaan heikentämään palveluiden saatavuutta reuna alueilla

ihan lyhyesti vaan se että kun puhutaan suoja alueitten määräämisestä ja kun täällä nimenomaan sanotaan että se oikeus on annettu aikaa on aloiteoikeus annetaan myös asianosaisille niin sehän tarkoittaa myöskin tätä luvanhaltijaa

hallitus ilmoittaa tällä haluavansa vahvistaa eduskunnan asemaa ylimpänä valtioelimenä

hallituksen suunnittelema elvytyspaketti kyllä ohjaa rahaa infrahankkeisiin aivan niin kuin pitääkin

hallitus saattaa kuitenkin pyrkiä sitomaan hallituspuolueiden kansanedustajien vapaata kannanmuodostusta kansanedustajien perustuslain takaamasta riippumattomuussäännöksestä huolimatta

ja silloin jos määrät ovat suuret niin silloin suoja alueiden pitää olla suuremmat ja sitä suuremmat ongelmat tulee nimenomaan sille maanomistajalle mikäli itse olen tulkinnut tätä oikein

muutos veisi presidentiltä harkintavaltaa kun asia palauttamisen jälkeen päätettäisiin valtioneuvoston uuden ratkaisuehdotuksen mukaisesti jos ehdotus vastaa eduskunnan enemmistön ilmaisemaa kantaa asiassa

valitettavasti elvytysrahaa ei osoiteta kestävän metsätalouden edistämiseen tarkoitettuun kemera tukeen vaikka pelkästään viime vuodelta siirtyneet työt ovat toistakymmentä miljoonaa euroa ja työtä tältä alalta löytyisi

muistakaa se kun me yhdessä valtiosalissa edeltävänä päivänä kun te valiokuntaneuvoksen kanssa esittelitte sen mietinnön sisällön teimme sopimuksen siitä että sellaisenaan menee mutta valiokunta muutti seuraavana aamuna sillä tavoin tekstiä että me emme ehtineet analysoida ja keskustella asiantuntijoitten kanssa mitä tarkoittaa laajentaminen siltä osin

jos kävisi niin että eduskunnan enemmistö olisikin presidentin kannalla johtaisi se käsityksemme mukaan hallituksen luottamuksen menettämiseen ja eroamiseen

terveyskeskusten lääkäritilanteeseen on saatava pikainen ratkaisu vaikkapa lainsäädännöllä koska nyt yksityiset firmat rahastavat köyhtyviä kuntia käsittämättömillä veloituksilla

tölli te pitkäaikaisena parlamentaarikkona tiedätte sen että etukäteen ei voi tietenkään sanoa että varmasti hylkäämme kun valiokunta puolen vuoden aikana koko ajan tekee loivennuksia

moni talonpoika on suomessa jo kyllästynyt ja lopettanut toimintansa kun jatkuvat eusta saadut niin sanotut torjuntavoitot ovat vieneet maatalouden kannattavuuden

hallitusohjelman maininnat perheviljelmäpohjaisen toiminnan ja kannattavuuden parantamisesta ovat jääneet sanahelinäksi ja näissä tavoitteissa on epäonnistuttu

perussuomalaisten mielestä oikea tapa olisi että presidentin osallistuminen suomen kannalta erityisen merkittävään ulko ja turvallisuuspolitiikkaa käsittelevään kokoukseen olisi todettu suoraan tässä pykälässä eikä perusteluissa rivien välistä

eu hömpötyksiin hallituksella tuntuu kuitenkin aina olevan halua päästä mukaan

lissabonin sopimushan sallii myös valtionpäämiesten osallistumisen muun muassa eurooppa neuvoston kokouksiin

eikö hallituksen olisi aika keskittyä enemmän kotimaan asioihin kuten vaalilain ja vaalirahoituslain oikeudenmukaiseen ja nopeaan säätämiseen ja jättää joutavat eu intoilut vähemmälle

ilmeisesti hallituksen lepsu linja on kiirinyt myös ammattimaisesti ihmisiä välittävien tahojen käsiin

samaan aikaan lehdissä on koko ajan otsikoita vastaanottokeskusten puutteesta ja henkilökunnan riittämättömyydestä

herra puhemies

ongelmana tässä on se että kun on pyritty houkuttelemaan paluumuuttajia suomeen niin nyt paluumuutto tyrehtyy vaikkakin arvoisa puhemies varmasti on totta se että nyt se sana kaksoisverotus poistuu

arvoisa puhemies

perussuomalaiset edellyttävät että hallitus esityksiä tehdessään huolehtii heikompiosaisten kansalaisten oikeus ja sosiaaliturvasta sekä terveydenhuollon panostuksista ja myös siitä että niin sanotut vapaamatkustajat osallistuvat lamatalkoisiin

mutta eräs oleellinen tähän liittyvä seikka joka ei liity suoraan tähän hallituksen esitykseen on se että paluumuuttajat ovat ymmärtäneet että he ovat aktiivivuosinaan työpalkasta maksaneet tulevan eläkkeensä sosiaalivakuutusmaksut

tähänhän ey tuomioistuin puuttui eräässä ratkaisussa jossa suomen valtio tuomittiin

jokainen ihminen ja elämä on arvokas

kun tämä päätös tulee niin se yhä enemmän estää paluumuuttajien tulemista koska he kokevat tulevansa petetyiksi siinä että he joutuvat ikään kuin toisen kerran maksamaan sosiaalivakuutusmaksuja kun he vielä joutuvat uudelleen maksamaan ruotsista tulevasta eläkkeestä suomeen nimenomaan sen maksun

pienistä virroista ne suuret vuolaat joetkin alkavat ja tämä olisi eräs esimerkki siitä

talouden syöksykierre näyttäisi siis pysähtyneen mutta epävarmuustekijöitä on niin suomen kuin muunkin maailman talouskehityksessä edelleen runsaasti

on suuri vaara että nämä nuoret työttömät syrjäytyvät jolloin heitä on vaikea palauttaa yhteiskunnan aktiiviseksi työvoimaksi

mikäli emme pysty tarjoamaan nuorille koulutusta ja työtä maamme veropohja tulee pettämään tulevaisuudessa

arvoisa puhemies

perussuomalaisten mielestä järkeviä elvytystoimia pitää edelleen jatkaa eikä hallituksen tule tiukasti pidättäytyä asettamissaan menokehyksissä

toimien pitää olla työllistäviä eli sen kaltaisia että lyhentäessään nyt otettavaa valtionvelkaa tuleva sukupolvi näkee että olemme käyttäneet sen järkevällä tavalla

etenkin pienituloisten ostovoimaa olisi mielekästä kohentaa kotimaisen kulutuskysynnän kasvattamiseksi ja palvelutuotannon tukemiseksi

meillä on kymmeniätuhansia eläkeläisiä joiden on tultava toimeen pelkällä kansaneläkkeellä

jokainen voi arvioida minkälaista elintasoa tuollaisella eläkkeellä voi ylläpitää suomalaisessa yhteiskunnassa erityisesti vielä kun erilaisten palvelujen omavastuita ja hintoja koko ajan korotetaan

valtiovallan lisäksi jokainen kansalainen voi kantaa kortensa kekoon laman nujertamiseksi

jos jokainen suomalainen käyttäisi yhden euron enemmän kuukaudessa kotimaisiin tuotteisiin ja palveluihin syntyisi tuhat uutta työpaikkaa vuodessa

arvoisa puhemies

viime viikolla käsitellystä tarkastusvaliokunnan mietinnöstä kävi ilmi että valtion tuottavuusohjelmassa on käytetty sanaa tuottavuus mielestämme harhaanjohtavasti

tuottavuusohjelmassa henkilömäärän vähentäminen on ollut itsetarkoitus

arvoisa herra puhemies

tämä on johtanut monilla valtionhallinnon sektoreilla kohtuuttomiin tilanteisiin niin henkilöstön kuin toiminnankin osalta esimerkiksi tullissa poliisissa rajavartiostossa syyttäjälaitoksessa ja oikeusistui missa

pääministeri vanhanen omassa ilmoituksessaan totesi että me voimme luoda suomeen työtä ja toimeentuloa ja lisäksi hän totesi että nyt pitää kiinnittää huomiota liikenne ja viestintäinfrastruktuuriin

arvoisa puhemies

sitten valtiovarainministeri totesi että teiden rakentamiseen on nyt ennätyksellisen paljon rahaa mutta en tiedä onko se sitten väärin kohdennettu

koskaan aikaisemmin ainakaan allekirjoittaneeseen ei ole otettu maakunnista niin paljon yhteyksiä nimenomaan alempiasteisen tiestön huonon kunnon johdosta ja se ei ainakaan edistä yritysten sijoittumista eikä laajentumista tuolla reuna alueilla

eli minun mielestäni näillä valtiopäivillä kyllä kannattaisi kiinnittää huomiota tuohon maaseudun kehittämiseen ja sen tiestön parantamiseen jonkin verran

kun luki nyt ensimmäisessä käsittelyssä olevaa vähittäiskaupan aukioloajoista annetun hallituksen esityksen perusteella tehtyä talousvaliokunnan mietintöä ja työelämä ja tasa arvovaliokunnan lausuntoa ei voi todeta kuin että voi näitä aikoja

omaishoitajat puolestaan tekevät arvokasta työtään ympäri vuorokauden olemattomalla korvauksella

tämä hallituksen esitys ulkomaalaislain muuttamisesta koskettaa lain kahdeksaa pykälää ja hallituksen esitys käsitykseni mukaan perustuu kokonaisuudessaan niin sanottuun paluudirektiiviin eli siltä osin tietysti eu ohjaa meitä tässäkin asiassa

perussuomalaiset edellyttävät että omaishoidon tuki siirretään kelan kontolle ja siitä tehdään subjektiivinen oikeus

en tiedä tämä vaan tuntuu ainakin tavallisesta rivikansanedustajasta hieman pahaenteiseltä mutta toivottavasti tällä saadaan tuettua sitten salossa olevaa nokian toimintaa että kaikkia toimintoja ei tarvitsisi lopettaa

minne ovat unohtuneet puheet elävästä maaseudusta ja sen palveluista

tämä laki on jatkoa tällaiseen määrätynlaiseen keskittämispolitiikkaan mutta kun niitä päätöksiä on jo tehty niin sikäli ymmärrän tämän hallituksen esityksen jossa tavallaan eikä ollenkaan tavallaan vaan pääosaa oikeusministeriön ja lääninhallituksen tehtävistä ulosotto organisaatiossa taikka ulosottotoimessa keskitetään uudelle valtakunnanvoudinvirastolle

arvoisa puhemies

vielä pääministerin ilmoituksesta se kuinka luja tahto hallituksella on tämä pääministerin puheenvuorosta käy ilmi

arvoisa puhemies

mikäli tämä hallituksen esitys talousvaliokunnan korjatussakin muodossa hyväksytään on seurauksena ajan mittaan monen kuntakeskuksessa toimintaa harjoittavan pienen kauppaliikkeen lopettaminen

ensi vuodelle esitetty summa ei kata lähellekään niitä suuria parannustarpeita joita tiestöllämme on

arvoisa puhemies

mutta minun ymmärtääkseni silloin kun puhutaan ongelmien lieventämisestä silloin tahto ei enää riitä

esitetyillä määrärahoilla tieverkon rapistuminen jatkuu

mikäli perustienpitoon ei saada huomattavaa lisäpanostusta mitä ilmeisimmin ainoaksi vaihtoehdoksi jää tulevaisuudessa se että isoja investointeja on yksinkertaisesti tehtävä vähemmän ja näitä varoja on siirrettävä perustienpitoon ja teiden ylläpidon rahoitukseen

hallituksen esityksessä on hyvin seikkaperäisesti käsitelty eri alueita mutta eräs seikka joka minua huolestuttaa tässä ja toivoisin että valiokunta paneutuisi siihen tarkemmin on kustannukset

siihen vaaditaan toimenpiteitä ja uskoisin näin että koko eduskunta odottaa sellaisia esityksiä hallitukselta että ne olisivat toimenpiteitä nimenomaan vaikeuksissa elävien ihmisten olosuhteiden parantamiseen

lakiesitys tulee entisestään voimistamaan kaupan keskittymistä yhä suurempiin niin sanottuihin suuriin hyperautomarketteihin

ihmettelen vaan sitä minkä takia se nyt ylipäätään sinne jouduttiin tekemään jos sillä kerran ei mitään merkitystä ole ja me olemme pärjänneet jo yli kymmenen vuotta ja eukaan ei käsitykseni mukaan sitä edellytä

seurauksena saattaa olla lisäksi se että jopa kaupunkikeskuksissa olevat pienemmät liikkeet joutuvat lopettamaan toimintansa kannattavuussyistä

tässä eu problematiikassa vaan on koko ajan ollut sellaisia yllättäviä piirteitä

julkisestikin on jo esitetty arveluja siitä kuinka monia ihmisiä on vammautunut tai menettänyt henkensä heikossa kunnossa olevien urautuneiden teiden johdosta

vaikka me täällä talossa yritämme valiokunnissa kuulla asiantuntijoita ja pohtia hallituksen esityksiä tässäkin on jälleen kerran tullut yksi pieni moka

on muistettava että monessa pienessä erikoisliikkeessä omistaja yrittää hoitaa yksin kaikki hommat ilman ulkopuolista työvoimaa lukuun ottamatta joitakin kiireaikoja ja pakollisia päiviä jolloin omistaja on sairaana tai on jotain muuta pakollista menoa ja jos saa sitten lyhytaikaista tuuraajaa

perussuomalaisten mielestä pitkien etäisyyksien ja harvan asutuksen maassa hyväkuntoinen tieverkosto on edellytys kansalaisten tasa arvoiselle kohtelulle

siellä on mainittu tilapäinen suojelu nimenomaan hakemuksen perusteella vaikka laki toteaa sen että tilapäistä suojelua ei voida yksittäisen henkilön kohdalla antaa hakemuksesta vaan vasta sen jälkeen kun valtioneuvosto on päättänyt tilapäisestä suojelusta ja se koskettaa koko väestöryhmää sen jälkeen vastaa ujoa voimaa voi maahanmuuttovirasto myöntää tällaisille yksityisille henkilöille tilapäisen luvan

mutta arvoisa puhemies tässä eu jäsenyyden aikana olen todella huomannut sen valitettavasti että ne perustelut joita perustuslakivaliokunta on tehnyt vaikka periaatteessa sanotaan että ne tulkinnat ovat pysyviä mitä siellä tehdään mutta kyllä ne tulkinnat ovat vaan lipsuneet aika paljonkin

mielestäni on jo liikaa vaadittu kun puhutaan edes siihen suuntaan että omistaja voisi hoitaa aukiolon vielä sunnuntaitkin mukaan lukien

arvoisa puhemies

budjetilla ei harmaan talouden ongelmia juuri lievennetä eikä sisäistä turvallisuutta ja rikollisuuden ennalta ehkäisemistä edistetä

vieraan ottaminen esimerkiksi viikonlopuksi johtaisi nopealla tahdilla liikkeen lopettamiseen koska harvempi liike kestää kovinkaan pitkää tappioputkea koska laskut ja työntekijän palkkakin on maksettava oli toiminta voitollista tai tappiollista

eli silloin kun tehdään organisaatiomuutoksia toivoisi että se katetaan nimenomaan sillä tavoin että ei jouduta toimivasta toiminnasta ottamaan ja supistamaan sitä

kun puhutaan talousrikoksista ja rikoshyödyn perimisestä tulisi koko ketjun poliisista aina verottajaan tulliin ulosottoon ja syyttäjän kautta oikeusistuimiin oltava iskukykyisessä kunnossa

mielestäni jokaisella työntekijällä ja pienyrittäjällä pitää olla mahdollisuus irtaantua normaalityöstä muutoin voi olla että rankasta työrytmistä tulee fyysisiä ongelmia ja sen lisäksi vielä henkisiäkin ongelmia

tällä hetkellä ongelmana on etteivät viranomaiset riittävässä määrin kykene puuttumaan reaaliaikaisesti vakaviinkaan talousrikoksiin

perussuomalaiset edellyttävät myös poliisihallinnon organisaatiouudistuksesta huolimatta että poliisi näkyisi myös reuna alueilla

lisäksi lasten päivähoito tulee varmasti tuottamaan omat vaikeutensa maaseudun yksinhuoltajaäideille erityisesti ainakin niin kauan kuin lapset ovat pieniä

siitä kertoo turvapaikanhakijoiden ja ankkurilasten räjähdysmäinen kasvu turvapaikkahakemusten pitkät käsittelyajat ja hakijoille annetut kohtuuttomat taloudelliset etuudet

pelkään pahoin että monella kunnalla ei ole yksinkertaisesti varaa järjestää lastenhoitoa sunnuntaisin eikä varsinkaan yöaikaan

kansalaisten enemmistön maahanmuuttokriittisyyden seurauksena hallitus onkin tuonut eduskuntaan ulkomaalaislain muutosesityksen

perussuomalaiset edellyttävät että laki saadaan nopeasti voimaan ja että turvapaikanhakijoiden käsittelyyn saadaan riittävät resurssit

esitetty aukiololaki tulisi tuomaan omat ongelmansa myös sekä julkisen liikenteen että työturvallisuuden osalta

kun ei itse ole ollut valiokunnassa käsittelemässä asiaa niin tässä on varsin hämmentynyt olo kun on lukenut valtiosääntöasiantuntijoitten lausuntoja joissa he ovat arvostelleet tätä hyvin voimakkaasti ja kuvanneet millä tavoin tämä loukkaa perustuslain suojaamia perusoikeuksia

yksin työskentely tulee varmasti lisääntymään iltaisin ja erityisesti niissä liikkeissä jotka alkavat olla auki myös yöaikaan

suomen maatalous elää kriittisiä vaiheita

se tulee varmasti lisäämään entisestään turvattomuutta kun tiedetään että poliisin paikalle tulokin kestää reuna alueilla usein parikin tuntia

eräs asia joka myös minua on hämmentänyt ovat julkisuudessa olleet tiedot siitä mitä keskusrikospoliisi on todennut tästä käsittelyssä olevasta asiasta nimenomaan siltä osin että tässä sotketaan viranomaisten ja yksityisten roolit ja myöskin tiedot siitä että yksityiselle annettaisiin laajemmat valtuudet kuin poliisille

eun edellyttämä suurtilalinja ei ole tuonut autuutta talonpojille

jos suomessa halutaan syödä terveellistä ja ympäristöystävällistä lähiruokaa ja pitää maa kauttaaltaan asuttuna on maatilojen ahdinkoon saatava pikaisesti apua

viikonvaihteessa saimme lukea vihreiden puheenjohtajan kannanottoja lisäydinvoiman rakentamisesta ja hallituksessa jatkamisesta

erityisesti minua on hämmentänyt keskusrikospoliisin toteamus siitä että tässä laissa on sellainen kohta jonka mukaan viestintävirasto ja tietosuojavaltuutettu voisivat luovuttaa sähköpostiviestejä ulkomaisille esitutkintaviranomaisille mutta eivät suomen poliisille

lisäksi maaseudun elinkelpoisena pitämisen tukemiseksi tulisi myös haja asutusalueiden jätevesijärjestelmien uusimiseen osoittaa riittävästi valtion tukea

kyseisestä haastattelusta sai sen kuvan että sama mitä päätöksiä hallitus tekee vihreät voivat kyllä jatkaa hallituksessa

viime vuosien ongelmat metsien hoidossa ja puun hyödyntämisessä sekä ainainen vaje kemera rahoituksessa sekä energiapuun että energiarangan talteensaannissa tulevat jatkumaan valiokunnan tekemästä pienestä lisäyksestä huolimatta

tämä on minun mielestäni aika huolestuttava väite jos tämä edes suuntaa antavasti pitää paikkansa

nytkin vihreät näyttävät olevan käsittelyssä olevan hallituksen esityksen takana vaikka se on selvästi ristiriidassa hallituksenkin ilmastopoliittisten tavoitteiden kanssa

kaikkihan sen ymmärtävät että sunnuntaisin tullaan lähtemään pitempienkien matkojen taakse omalla autolla hyperautomarketteihin

kun kuuntelin ed